arvoisa puhemies

ei ole tarkoituksenmukaista tai millään tavalla mielekästä että omat juomat sallittaisiin suurilla etenkin nuorten suosimilla festivaaleilla joilla jo nyt on päänvaivaa päihteistä

tämä voi olla vaikea yhtälö mutta mahdoton se ei ole

kaikki festivaalit eivät myöskään halua sallia omia juomia koska kulttuurikokemuksen lisäksi kävijöille halutaan esimerkiksi tarjota ensiluokkaisia ruoka tai juomakokemuksia

kaikki edellä mainitut vaihtoehdot sekä muut syyt kieltää omat juomat ovat täysin päteviä ja lakimuutoksen jälkeenkin täysin mahdollisia

järjestäjillä ja poliisilla säilyisi edelleen mahdollisuus päättää itse parhaaksi näkemästään alkoholipolitiikasta kussakin tapahtumassa eli arvio olisi paikallinen ja tapahtuman hengen mukainen

päinvastoin lakialoite vapauttaisi paikalliset toimijat kulttuurijärjestäjät kunnat ja poliisin pohtimaan yhdessä oman alueen kulttuurin elinkeinon ja turvallisuuden kehittämistä

luulen että edustaja eerola on muisteloissaan väärässä mutta toivon että hän on oikeassa

arvoisa puhemies ei ole myöskään syytä olettaa että yleisö merkittävissä määrin painostaisi järjestäjiä omien juomien sallimiseen vaikka laki siltä osin muuttuisikin

mukavaahan se olisi jos hänen muistelunsa pitäisi tässä asiassa paikkansa ja itse en olisi tältä osin ajan tasalla tietoineni mutta vähän epäilen että ei se näin taida vielä olla

arvoisa puhemies

hallitus tekee tässä asiassa hyvää työtä ja ministerit tuntuvat täälläkin olevan suorastaan liekeissä

tämä lakialoite saattaa madaltaa järjestäjien kynnystä järjestää esimerkiksi yhteisöllisiä ilmaistapahtumia joissa järjestäjien energia ei mene piilopullojen torjumiseen vaan rennon ja ehkä älykkäänkin yhteisen olemisen luomiseen

nyt on arvoisa puhemies tärkeä huomata että suomi tekee nyt myös eurooppalaisella tasolla tärkeää ja merkittävää työtä ja siihen haluan kannustaa että tämä harjoitus viedään myöskin maaliin saakka

niin että jos se nyt on loksahtanut niin loistavaa jos ei niin toivottavasti tämä viimeistään sinetöi asian ja päästään tähän hyvän lopputuloksen

tässä olisi varmasti hyvä puhua myös juuri niistä asioista mitä on esillä ja mitä on edessä ja minkälaisten asioitten kanssa tässä ollaan tekemisissä minkälaisia ratkaisuja tehdään

tämän takia suomessa tulisi vapauttaa alkoholilainsäädäntöä tältä osin ja helpottaa kulttuuritoimijoiden ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vähentämällä tarpeetonta sääntelyä ja purkamalla vanhentuneita normeja

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan hyvään lopputulokseen mitä tässä yhdessä tavoitellaan

varmasti myös näitä taloudellisia sanktioita tarvitaan löperösti asiansa hoitaneille eu maille ja nimenomaan ennalta ehkäisevässä mielessä

arvelen että kovin kauaa ei kestä kun edessämme on taas tilanne jossa kreikka ei ole selvinnyt asetetuista tavoitteista ja joudumme tekemään taas uusia ratkaisuja

mutta jos sitten arvoisa puhemies mietitään tämmöistä todellista tilannetta jossa pahoissa talousvaikeuksissa oleva jäsenvaltio saa vielä sakot vanhojen vaikeuksiensa päälle niin sehän vain käytännössä pahentaa tilannetta jos ollaan siis siinä tosi tilanteessa ja on omiaan luultavasti lisäämään myöskin melkoisesti eu vastaisuutta kyseisessä jäsenmaassa

nyt hyväksyttävällä paketilla ostamme vain aikaa ja pitkitämme tuskaa niin kreikassa kuin muuallakin euroalueella

oman viinin salliminen nautittavaksi viltin ääressä eväiden lomassa monessa tapauksessa lisää yleisön viihtyvyyttä ja kannustaa suomalaisia sivistyneempään alkoholikulttuuriin

ero eurosta reipas velkasaneeraus paluu drakmaan ja devalvaatio

mutta arvoisa puhemies ajatus päätösvallan määräaikaisesta menettämisestä olisi päättäjille niin nolo että sen ennalta ehkäisevä vaikutus voi olla arvaamattomankin suuri

varmasti silloinkin tarvitaan eun apua mutta näin kreikka todella saisi uuden alun ja muu euroalue pääsisi taakasta irti

kysyn hallitukselta

on paljon mielekkäämpää että alkoholia nautitaan rauhallisesti eväiden lomassa viltillä eikä erillisessä karsinassa pelkän tuopin äärellä mikä tilanne nyt tuppaa olemaan

on myös niin että suomalaista alkoholinkulutusta tulee ohjata pois kotien yksinäisyydestä kohti sosiaalisempaa ja sitä kautta oletettavasti vähentyneempää alkoholinkäyttöä

eräät piknikhenkiset kesäfestivaalit noudattivat omat juomat sallivaa käytäntöä vuosikymmeniä kunnes valvira muutama vuosi sitten teki mainitsemani huomautuksen asiasta

arvoisa puhemies

kun tänne kesällä ollaan tulossa istumaan joka tapauksessa voisiko hallitus ajatella että antaisi selonteon eurooppa politiikasta ja eun tulevaisuudesta

festivaalit pakotettiin siten muuttamaan hyvin toimineita käytäntöjään ja esimerkiksi rajaamaan entistä isomman osan festivaalialueesta anniskelukäyttöön vaikka alkoholista johtuvia järjestyshäiriöitä ei näissä tapahtumissa edes juurikaan ollut

perinteisesti nämä festivaalit kuten pori jazz ja järvenpään puistoblues ovat kuuluneet suomen kymmenen kokonaiskävijämäärältään suurimman festivaalin joukkoon

arvoisa puhemies

pidettyjä festivaaleja pidettyjä tapahtumia

on ollut myös merkkejä siitä että humalahakuisuus on näillä festivaaleilla jopa kasvanut alkoholin siirryttyä anniskelualueelle pois arkipäiväisemmän ja yhteisöllisemmän piknikhengen ääreltä

rautalankamalli tästä keskustan linjasta

vaikka tämän hetken tilanteessa velkaantumisaste pitäisi saada selkeästi taittumaan eikä lisääntymään lykkää hallitus kipeät päätökset kuntavaalien ylitse kenties ensi kevääseen tai minne lie

eihän se niin voi mennä että jos hallituspuolueet eivät omien ristiriitojensa takia pysty sopimaan verojen korotuksista tai menojen leikkaamisista niin sitten voidaan ikään kuin sivuuttaa koko ongelma haalimalla lisää lainarahaa ja paljon

arvoisa puhemies

pori jazz ja puistoblues ovat olleet erinomaisia esimerkkejä siitä kuinka paikallisen poliisin ja festivaalijärjestäjän hyvä yhteistyö voi tarkoittaa samalla sekä sallivaa rauhallista että onnistunutta festivaalia vaikka omat juomat olisi sallittu

arvoisa puhemies

metropoli sana ei ole hunajaa kaikkien korville

kieltämättä kun tuolla kotona tuusulassa joka tähän metropolialueeseen nyt sitten lasketaan katselen lähiympäristöä niin ei se sana metropoli nyt välttämättä ihan ensimmäisenä mieleen tule

toki jokaiseen koriin mahtuu joku mätä omena mutta ylivoimaisin valtaosin molemmat mainitsemani festivaalit olivat miellyttäviä sekä viinien että mehukatin nautiskelijoille

arvoisa puhemies

festivaalit ovat samalla sekä valtava yhteisöllinen voimavara että merkittävä kulttuurillinen ja taloudellinen piristysruiske monelle paikkakunnalle

millä tällainen velkapotti sitten maksetaan

kumoamalla vanhentunut yleisötapahtumien nauttimiskielto parannetaan uusien ja vanhojen kulttuuritoimijoiden omaehtoisia toimintaedellytyksiä ja kannustetaan paikallisia toimijoita oman alueensa kulttuurin kehittämiseen hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa

jokainen meistä niin täällä salissa kuin ulkopuolellakin ymmärtää että jos velkaa otetaan aina vain lisää eikä työtä ole on edessä ennemmin tai myöhemmin konkurssi

samalla luodaan alkoholikulttuuria joka pyörii yhdessä olemisen ja sivistyneen kulttuurista nauttimisen ympärillä ei päihtymisen tai humalahakuisuuden ympärillä

oleellisempaa on että helsingin metropolialue menestyy kansainvälisessä sarjassa riittävällä tavalla

helsingin seutu on monella mittakaavalla katsottuna hyvin innovatiivinen mutta sen kyky houkutella ulkomaisia investointeja tai yrityksiä ei ole erityisen hyvä

metropolipolitiikka pyrkii osittain löytämään avaimia niin ulkomaisten investointien houkuttelemiseksi kuin alueen maankäytön palveluiden ja muiden tärkeiden kysymysten ratkaisemiseksi

he eivät välttämättä osaa tai halua lunastaa takuun lupauksia

näkisin mielekkäämpänä vaihtoehtona sen että tehostetaan ja parannetaan yhteistä politiikkaa yhteistä hallintoa maakuntaliiton uudenmaan liiton puitteissa mutta parantamisen varaa siellä on

mielestäni voisi aivan hyvin ajatella että tuota kautta valittaisiin myöskin edustajat valtuustoon onko se sitten maakuntavaltuusto vai metropolivaltuusto nimeltään suoralla kansanvaalilla

soini ja puutun hänen puheenvuoroonsa

edustavuus voitaisiin turvata siten että jaettaisiin tämä alue vaikkapa neljään vaalialueeseen siten että olisi itä uusimaa keski uusimaa länsi uusimaa ja pääkaupunkiseutu niin saataisiin riittävä kattavuus myös sitten tuohon valtuustoon

arvoisa puhemies

soini te vielä vaaditte suomen eroa euroopan unionista mutta ette vaadi enää ette vaadi enää

kaksi kuukautta sitten te vannoitte itse että teidän moraalinne ei taivu siihen että lähdette ehdokkaaksi euroopan parlamentin vaaleihin mutta siinä jo menette tukka putkella kohti brysseliä